arvoisa puhemies

keskustajohtoiset hallitukset puhuivat paljon eivätkä vain puhuneet vaan myös tekivät lasten perhehoitoon sijoittamisen puolesta laitoshoidon sijasta

miten tämä asia on nyt edennyt

onko teillä viimeisiä tilastoja siitä miten sijoitettujen lasten perhehoitoon sijoittaminen on edennyt ja onnistunut ja onko löydetty lisää perheitä näillä rekrytointikampanjoilla

arvoisa puhemies

varmuutta siitä ettei kotihoidon tukea leikata ei nyt tässä keskustelussa ole totaalisesti saatu mutta jo tukeaksemme ministeriä oli tärkeätä tehdä tämä välikysymys ja jos tämä on varmistanut sen ettei leikkauksia tule kotihoidon tukeen välikysymys on tietysti tehnyt sitten tehtävänsä vaikkakaan hallitus ei siinä tapauksessa tietenkään tule kaatumaan

arvoisa herra puhemies

tämä tietenkin tukee myös sitä tavoitetta mikä hallituksella ja todennäköisesti tulevillakin hallituksilla on että työuria yritetään pidentää mutta sitä kautta paljolti että työhyvinvointi lisääntyisi

kuten ed

asko seljavaara totesi yrittäjien osalta työterveyshuolto ei ole kehittynyt selvitysten mukaan yhtä hyvin kuin työnantajien työterveyshuolto

se miksi yleensä nyt sitten yrittäjien määrä on kasvanut viime vuosina selittyy lähinnä maatalousyrittäjien työterveyshuollon aktiivisella kehittämisellä

mutta nyt on vähän kuulunut kuiskeita siitä että joitakin ongelmia on taas tietyillä alueilla ollut maatalousyrittäjien työterveyshuollon osalta

eli meillä nyt laissa sanotaan että tilakäyntien yhteydessä voidaan edelleenkin käyttää maatalouden asiantuntijaa mukana mutta kun se ei ole pakollista niin joillakin alueilla on nyt jätetty se maatalouden asiantuntija pois ja siitä kieltämättä on tullut ongelmia

tämä voi osaltaan jatkossa heikentää maatalousyrittäjien halukkuutta liittyä työterveyshuollon piiriin

näin ollen toivon että jollakin tavalla tätä tilannetta tarkennettaisiin tai ohjeistettaisiin jotta nämä maatalouden asiantuntijat myös olisivat näillä tilakäynneillä paremmin mukana joka puolella suomea jatkossakin

arvoisa herra puhemies

en ihan tältä istumalta jaksa uskoa että tämä hallitusohjelma on hyväksi suomelle itä suomelle tai meidän maaseutuvaltaisille kunnillemme ja niiden asukkaille

maaseutu ja pohjois sekä itä suomi eivät kiinnostaneet eivätkä harvaan asutun alueen asukkaat

näitä ovat muun muassa etelä savon osalta juvamikkeli ja varkausviinijärvi teiden korjaus savonlinnan okln jatkaminen perustienpidon tarpeet osaamisen säilyttäminen koulutussektoreilla ja niin edelleen

erityisen huolissani olen siitä että maanviljelijäperheille tulee tulonleikkauksia enemmän kuin kohtuullista ja kaikki muut esimerkiksi veronkorotukset siihen päälle

arvoisa puhemies

kansalaiset vaativat vaaleissa muutosta

ehkä keskustalaista ennen äänestänyt maaseutukuntien ja itä suomen ihminen ei ihan arvannut mitä saa kun vaihtaa perussuomalaiseen mutta kansahan on aina oikeassa

olihan selvää ettei kataisella olisi ollut tulevaisuutta puolueessaan jos hän ei olisi tuonut suurimman puolueen paikalta kokoomusta pääministeripuolueeksi vaan olisi päätynyt oppositioon

niinpä kukaan ei ollut rajoittamassa sitä keskittämisintoa jota tällä kataisen jopa sosialistihallitukseksi sanotulla hallituksella löytyi runsain mitoin

mitä demokratiaa on siinä että pakotetaan kunnat yhteen eli lakkautetaan kunnallista demokratiaa valtuutettuja luottamushenkilöitä joutuu pois tehtävistään ja sitten huudetaan että pitäisi saada aikaan kaupunginosahallintoa jotta tieto kulkee ja kansalaisten osallisuus voidaan taata ja niin edelleen

tämä hallitus ilmeisesti haluaa päästä aikakirjoihin yhtenä epädemokraattisimpana hallituksena

no eivät nimittäin ole kaukana ne ajat kun on moitittu eräitä muita maita siitä että niiden johtajat muuttavat vaalilainsäädäntöä juuri ennen vaaleja omaksi edukseen varmistamaan siis oman valintansa

suomessa meillä taas on ollut tapana että eduskunta ei tee päätöksiä vaalien osalta vasta kuin yksien vaalien yli eli jos tämä eduskunta päättää muuttaa vaikkapa vaalipiirijakoa niin sitä ei toimeenpantaisi seuraavissa vaaleissa vaan vasta sitä seuraavissa

jos nykyisin maakuntiin sallitaan vain kolme kuntaa kuhunkin kuten eräät kellokkaat ovat heitelleet niin voi sanoa hyvästi lähipalveluille ja lähipalvelulaille jota keskusta ajoi vaaleissa

yksi keskustan pitkäaikainen tavoite takuueläke astui äskettäin voimaan mutta mikä on tärkeintä tasa arvosta puhuttaessa on se että palvelut toimivat joka puolella maata kaiken ikäisillä

me haluamme tukea kuntia kun niissä mietitään miten palvelut juuri siinä kunnassa tai sillä alueella parhaiten saataisiin järjestymään ihmisten tarpeita vastaavasti mutta me emme siis kannata pakkoliitoksia

on nimittäin kaikkien suomalaisten etu että joka puolella maata on mahdollisuudet hyvään elämään

eli yhtä tärkeätä kuin se että meillä on eri tahoilla kilpailuvirastossa verohallinnossa konkurssilainsäädännössä ja viranomaisilla ja niin edelleen

mahdollisuuksia toimia lainsäädäntötoimin on tietenkin koordinaatio näissä asioissa ja se että todellakin sitten käytetään niitä tietoja ja niitä tilastoja ja niitä saatavilla olevia tietoja joita sinne tulee koska muuten tietenkin vähän ikään kuin kärsii se uskottavuus jos kaikki tietävät että tietoja on olemassa mutta kaikkeen ei keritä puuttua

haluan vielä todeta kun keskustelun alkuvaiheessa ed

urpilainen totesi että sakkin on tukenut kanneoikeutta että ainakin itse olen ymmärtänyt että sakssa tuo tuki ei ole ollut ihan yksimielistä

esimerkiksi rakennusliitto on ilmeisesti ollut eri mieltä kanneoikeuden osalta

vielä haluan kommentoida tuota ed

kun olen vieraillut viime aikoina useilla työpaikoilla on ollut mukava huomata että sairauspoissaolojen kohdalta yhä useampi yrittäjä työnantaja on ottanut tietyssä mielessä tiukemman linjan mutta linjan joka on myös työntekijän kannalta hyvä

eli keskusteluja käydään entistä aikaisemmin siitä jos varsinkin poissaoloja alkaa olla usein ja tietenkin siinä on myös sitten se työntekijän oma vastuu siitä että ei nyt ihan silloin kun tuntuu että saattaisikohan ehkä olla tulossa mahatauti jäädä sitten aina kotiin

kun tässä mietinnössä nostettiin esiin fyysisen kunnon ja henkisen jaksamisen osuutta tuki ja liikuntaelimistön tilan seurantaa työntekijöitten neuvontaa ohjausta ja sitä että sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi sairauksien ennaltaehkäisyyn ja myös sairauspoissaolopäivien määrään niin haluan tuoda esiin että meillä etelä savossa nyt näyttää siltä että seuraavat pari vuotta meillä jatkuu tällainen hanke jonka kautta yritetään nimenomaan tavoittaa niitä liikkumattomia ihmisiä

mutta pienellä muistaakseni parinkymmenen euron summalla liikkumattomia ihmisiä joille olisi terveyshyötyä liikkumisesta saadaan neuvonnan piiriin

sieltä ihminen voi saada ohjausta kannustusta yhteydenottoja esimerkiksi puolen vuoden ajan ja sitä kautta semmoista rohkaisua oman kunnon ylläpitoon oman vastuullisuuden ylläpitoon siitä omasta hyvinvoinnista

pidän tätä hanketta erittäin hyvänä ja toivon että tulokset myös näkyvät ja sitä kautta kenties on mahdollista myös jatkaa tai levittää tätä hanketta muun yleiskeskustelu on päätynyt tähän pyritään ylsi valtosen käsittely eduskunta hyväksyi lakiruuhkassa

en siinä

hallitus julkisti heti presidentinvaalien mentyä kuntien lahtaussuunnitelman ja puolustusvoimien ovet kiinni listan

tiesin toki että kaikki se hyrinä koko suomen asuttuna pitämisestä ja puolustamisesta jota presidentinvaaleissa muut puolueet yrittivät toistella tullakseen lähemmäs keskustaa oli vailla sisältöä

mistä nuo loput poistuvat työpaikat menevät

puolustusvoimien karsinta näytti siis jäävän alkuperäisten tietojen pohjalta etelä savon osalta savon sotilassoittokunnan lakkauttamiseen

vaikka tuntuukin ininältä valittaa tästä esimerkiksi pohjois karjalan tappioiden rinnalla niin soittokunta on ollut merkittävä hengenluoja monissa tilaisuuksissa maakunnassamme ja sen ulkopuolellakin

kun muiden puolustushaarojen esikuntapaikkakunnilla on sotilassoittokunta on perin juurin kummallista että mikkelistä maavoimien esikunnan siellä ollessa ei mikkelissä maavoimien esikunnan siellä ollessa ei savon sotilassoittokunta saisi jatkaa

arvoisa puhemies

yleisen asevelvollisuuden osalta uudistuksessa ongelmina ovat maanpuolustustahdon vähenemisen lisäksi muun muassa varusmiesten yhä pitenevät kotimatkat eikä tätä pidä väheksyä

kun nyt osalla on jo ollut vaikeuksia sopeutua sosiaalisista ympyröistä poissaoloon ja sekin on aiheuttanut keskeyttämisiä voisi kuvitella että ne eivät ainakaan vähene uudistuksen myötä

karmeiaamuna sanottiin serkkusiko

tarjosi tiellä auto

minua kun ei arpaonni suosinut

serkukset tulevat yleensä pöytäkirjoihin lukea

arvoisa herra puhemies

rahat tulisi investoida päämäärätietoisesti kasvuelementteihin yrittäjyyden edistämiseen työpaikkojen luomiseen infrastruktuuriin viennin edistämiseen uusiutuvan energian tuotantoon ja nuoriin

näin tehdään vaikka me kaikki taatusti tiedämme minkälainen käytännön syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen pääsemisellä voi nuorelle olla

toinen asia joka yhteiskuntatakuussa häiritsee on se että hallitus kuvittelee saavansa syrjäytymisen kuriin suuntaamalla toimenpiteitään koulunsa jo päättäneisiin nuoriin

riskiin syrjäytyä myöhemmällä iällä vaikuttaa ennen kaikkea se saako lapsi tukea identiteettinsä kehittymiseen ja ovatko kasvuympäristö sekä suhteet vanhempiin turvalliset

arvoisa herra puhemies

olen tyytyväinen että indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäisetuudet ne monet äitiys isyys vanhempainpäivärahat kuntoutus ja sairauspäivärahat lapsilisät lasten kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki ja niin edelleen

mitä etelä savoon tulee savonlinnan ohitustien kolmas vaihe ja juvamikkeli tiehanke eivät näy budjetissa

kaavaillut leikkaukset kilometrikorvauksiin ovat tässä kyllä eräänlainen jäävuoren huippu

se minkä hän otti puheensa loppuosassa esille opintotuen sitominen indeksiin opintorahan sitominen indeksiin on varmasti seuraavaksi hoidettava asia kun sen aika tulee

mutta tässä yhteydessä haluan korostaa sitä että opiskelijoiden osalta on tällä kaudella tosi paljon tehty

myös puolison tulojen huomioon ottamisesta asumislisää myönnettäessä luovuttiin viime vuonna ja lisäksi opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovitus selkiytyi tänä syksynä eli eteenpäin on todella paljon menty noissa opiskelijoihin liittyvissä asioissa

sanonpa vain että seuraavalla hallituksella on edessään pitkä työsarka sinipunan töppäilyjä korjatessa jollei kotimaisen ruuan arvostus ala näkyä elinkeino ja maaseutupolitiikassamme heti

arvoisa puhemies

siinä debatin kuluessa tilanne alkoi mennä aika mielenkiintoiseksi kun kokoomuksen ja sosialidemokraattien puolelta tuli oikeastaan vähän kilpailua tiettyjen edustajien osalta kuka vastustaa tätä hallituksen esitystä eniten

se mikä eniten keskustelutti tuossa ensimmäisen käsittelyn debatissa oli tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja itsekin siitä olen huolissani

onko libanonin johtovastuita viime keväänä ei vielä pidetty kovinkaan todennäköisenä siellä kirjoittamattomana sisällä

ja kyllä täytyy sanoa että poliisipäälliköiltä tullutta viestiä jos oikein tulkitsee niin liikkuvaa poliisia tullaan käyttämään resurssivajetta paikkaamaan siitä on selviä viitteitä olemassa

tällä vaalikaudella on myös puolustusvoimissa tehty saneerauksia ja nekin heikentävät sitten sitä viranomaisyhteistyön mahdollisuutta varsinkin tuolla harvemman asutuksen alueilla

arvoisa herra puhemies

pikkusen sitten täytyy huomioida myös sekin että määrärahataso ei asiantuntijakuulemisten mukaan ole nykyiselläkään ollut riittävä ulkoasiainhallinnon tarpeisiin ja lisäleikkaukset merkitsevät sitä että ministeriö joutuu leikkaamaan toimintaansa ja rakenteitaan

leikkaukset vaikeuttavat suomen ulkoista edustautumista ja yhteistyön vahvistamista suunnitellun suomi talo konseptin pohjalta ja heikentävät suomen yk turvallisuusneuvostokampanjan tehokasta toimeenpanoa

kun ministerit ovat nyt jo paikalla niin kysyisin onko suomen taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma valmistumassa aikataulussa kuten tuossa mietinnössä todetaan ja voisitteko valottaa jo hieman sen sisältöä

siviilikriisinhallinta muodostaa keskeisen toimintakentän suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa painottaessamme demokratian oikeusvaltiokehityksen ja ihmisoikeuksien edistämistä kansainvälisessä kriisinhallinnassa

suomella on siviilikriisinhallinnassa osaamista jota maailmalla arvostetaan ja siviilikriisinhallinnan painottaminen sopii hyvin suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan profiiliin rauhan ja vakauden edistäjänä